tähän meitä velvoittavat niin kaikki inhimilliset syyt kuin ykn lapsen oikeuksia koskeva yleissopimuskin jonka mukaan jäsenvaltioiden tulee tehdä kaikkensa lasten suojelemiseksi kaikenlaiselta ruumiilliselta ja henkiseltä väkivallalta mukaan lukien seksuaalinen hyväksikäyttö

myös eduskunnan viime vuonna hyväksymä euroopan neuvoston lasten suojelemista seksuaaliselta riistolta ja hyväksikäytöltä koskeva yleissopimus velvoittaa varmistamaan että lasten ja nuorten kanssa työskentelevien henkilöiden taustatiedot ovat kunnossa

vapaaehtoistoiminnan osalta tämäkin sopimus on jätetty auki ja kansallisen harkinnan varaan mutta jotta yksikään lapsi tai nuori ei joudu seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi meidän tulee jatkossa ulottaa velvoite riittäviin taustaselvityksiin myös vapaaehtoistoiminnan piiriin

tämän hallituksen esityksen nuorten työmarkkinaoikeutta koskevien muutosten tavoitteena on nykyistä paremmin huomioida nuorten yksilöllinen tilanne ja tämä on tärkeää muttei suinkaan vielä yksin riitä

ongelma tässä on ennen kaikkea se että toimeentulotukea voi tällä hetkellä hakea pitkiäkin aikoja tapaamatta koskaan kasvotusten sosiaalityöntekijää ja pahimmassa tapauksessa tapaamatta koskaan ketään aikuista ihmistä kasvotusten

sairauksien ennaltaehkäisyn tärkeydestä puhutaan paljon ja nyt käsissämme on aloite jonka myötä voisimme siirtyä edes yhdessä asiassa puheista tekoihin

kuten salissa on jo aikaisemmin tänään todettu aiheuttaa hoitamaton keliakia monia vaikeita sairauksia kuten maksasairauksia lapsettomuutta masentuneisuutta ja jopa ohutsuolen syöpää

kaikki nämä ovat toteutuessaan merkittävästi suurempia kuormituksia niin yksilölle itselleen kuin yhteiskunnallekin verrattuna näiden sairauksien ennaltaehkäisyyn

edustaja kiljusen aloite on tärkeä

arvoisa puhemies

tätä keskustelua alkoholilain muuttamisesta käydään erittäin mielenkiintoiseen aikaan

varmaa on että kesälomien jälkeen yhä useammassa suomalaisessa perheessä joudutaan havahtumaan siihen tosiasiaan että viinaa on taas tullut otettua ja töihinpaluu ei ilman ammattiapua onnistu

arvoisa puhemies

maalaisjärkeä alkoholipolitiikkaan peräänkuuluttavana en suinkaan itse kiellä sitä etteikö juomakulttuurimme olisi humalahakuinen ja osin haitallinenkin

vapaaehtoisuudesta on käytetty tänään monta erittäin hyvää puheenvuoroa kuten juuri äsken edellä edustaja kaikkonen käytti ja vapaaehtoisuutta peräänkuulutan itsekin ehdottomasti

joka kymmenes suomalainen on kasvanut kodissa jossa vanhempien liiallinen alkoholinkäyttö on aiheuttanut ongelmia ja tämä tarkoittaa noin puolta miljoonaa alkoholin varjossa elänyttä lasta

niin tärkeää kuin alkoholin väärinkäytön kitkeminen onkin niin en lukuisten muiden suomalaisten tavoin usko että holhoamalla ja kieltoja asettamalla saavutetaan haluttuja tuloksia

suomalaisten kouluttajien turvallisuus on automaattisesti asia josta ei tule missään olosuhteissa tinkiä ja nyt neuvonantotoimintaan osallistumisen myötähän toiminnasta tulee liikkuvampaa eli kaluston ja toimintatavan tulee vastata uuteen tilanteeseen

puolustusministeri omassa puheenvuorossaan jo tätä aihepiiriä sivusi mutta vielä varmistaisin että onhan tehty rehellinen riskiarvio ja huomioidaanhan uusi tilanne omasuojauksessa

ministeriön mukaan tavoitteena on tuotantoeläinten lajinmukaisemman hoidon edistäminen ja viljelijöiden tietoisuuden lisääminen eläinten hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä

suomesta on lähtenyt useita kymmeniä ihmisiä taistelemaan isilin riveihin mikä sinänsä on jo aivan käsittämätön asia ja heitä on palannut suomeen muutama kymmenen

on myös käsittämätön asia että vapaaehtoisesti suomesta isilin riveihin taistelemaan lähtevät ihmiset voivat ylipäätään palata suomeen

eikö tämän viran lakkauttamista vielä voitaisi harkita sillä se on ennakoivaa työtä mahdollisten tulevien laiminlyöntien välttämiseksi

missä nämä henkilöt tällä hetkellä ovat ja mikä on rangaistus tästä

tästä edustaja auton nostamasta asiasta on vielä pakko myös tuoda esiin se että suurella ihmetyksellä olen sitä myös ihmetellyt että eulta tästä kyseisestä asiasta on poikkeuslupa suomeen pitänyt hakea

mutta loistavaa että asia etenee maalaisjärjen edellyttämällä tavalla

sairauksien ennaltaehkäisyn tärkeydestä puhutaan paljon on puhuttu iät ja ajat ja nyt tässä olisi käsillä konkreettinen asia eli keliakia jonka kohdalla olisi aika siirtyä niistä puheista tekoihin

kuten salissa on tänään jo useaan otteeseen todettu aiheuttaa hoitamaton keliakia monia vaikeita sairauksia kuten maksasairauksia lapsettomuutta masentuneisuutta ja jopa ohutsuolen syöpää ja kaikki nämä ovat toteutuessaan merkittävästi suurempia kuormituksia niin yksilölle itselleen kuin yhteiskunnallekin verrattuna näiden sairauksien ennaltaehkäisyyn

edustaja mäkelän lakialoite on siis erittäin tärkeä

arvoisa rouva puhemies

olemme nimittäin esittäneet harkittavaksi ravintola alan hallinnon siirtämistä kokonaisuudessaan työ ja elinkeinoministeriön alaisuuteen kun nythän alkoholipolitiikka kuuluu sosiaali ja terveysministeriön alaisuuteen

erbilin operaatiolla on myös muuttoliikeulottuvuus

suomen intressinä on vakauttaa tilanne maassa josta saapuu suomeen enemmän turvapaikanhakijoita kuin mistään muualta ja tähän liittyen kysyisin ensimmäisen kysymyksen ulkoministeri soinilta

suomestakin on lähtenyt isilin riveihin taistelemaan kymmeniä ihmisiä ja on käsittämätöntä että vapaaehtoisesti raakalaismaisen järjestön riveihin taistelemaan lähtevät ihmiset voivat ylipäätään palata suomeen ja ilmeisesti vierastaistelija asiaa käsitellään tällä hetkellä eu tasolla

vähintään yhden megabitin laajakaistayhteys on siis tullut tarjota yleispalveluna jo lähes puolentoista vuoden ajan jokaiselle kansalaiselle ja yritykselle

molempien edustajien sekä kiurun että eerolan lakialoitteet ovat enemmän kuin kannatettavia ja olenkin hyvin iloinen ja nostan molemmille herroille hattua siitä että tätä tärkeää asiaa ajavat ja ennen kaikkea nostavat keskusteluun ja päivänvaloon asioita joista usein vaietaan ja joita ikävä kyllä myöskin hävetään

kuten jo ministerin omasta puheenvuorosta tuli ilmi valitettavasti lupaus ei kuitenkaan ole toteutunut aivan suunnitellusti vaan ongelmista on raportoitu eri puolilla suomea

käsittääkseni molemmat aloitteet tulevat käsittelyyn lakivaliokuntaan ja uskon ja toivon etteivät nämä lakialoitteet jää pöydälle pölyttymään vaan asiat menevät eteenpäin ja ennen kaikkea tähän nykyiseen asiantilaan saadaan muutos

onko ministeriössä ryhdytty pohtimaan vaihtoehtoisia ja aiempaa kustannustehokkaampia tapoja hankkeen saattamiseksi kunnialla loppuun sekä selvittämään myöskin vapaa ajanasuntojen sisällyttämistä laajakaistahankkeen piiriin

ostokset voi klikata ostoskoriin mihin kellonaikaan tahansa ja missä tahansa

verkkokaupan odotetaan kasvavan nopeasti tulevina vuosina ja tätä kehitystä pyrkii parhaansa mukaan vauhdittamaan myös eu joka tavoittelee digitaalisten sisämarkkinoiden synnyttämistä

aukioloaikojen vapauttaminen on erittäin tervetullutta

yrittäjän on itse saatava päättää sen mukaan mitä kysyntää riittää ja mitä jaksamista riittää koska pitää putiikkinsa auki ja koska pitää putiikkinsa myös kiinni

arvoisa puhemies

itse koen että tässä samassa yhteydessä kun aukioloaikoja toivottavasti ollaan vapauttamassa olisi myös luontevaa vapauttaa ravintoloiden aukioloajat ja ensimmäisenä toimenpiteenä luopua jatkoaikalupien vaatimisesta

alkoholin haittoja ei missään nimessä tule vähätellä mutta jo suomen historia kertoo sen etteivät ne kiellot kiellon päälle ja holhous ole se oikea ratkaisu

ja myös tämä edustaja mäkelän äsken esiin nostama toimenpidealoite on erittäin kannatettava

sen sijaan tulisi vakavasti pohtia niitä syitä alkoholin runsaan käytön taustalla ja puuttua niihin

sitten alkoholista aiheutuvista haittakustannuksista

nuo välittömät kustannukset yhteiskunnalle ovat noin miljardi

jos tyylitellystä kauaksi suistodebattia mutta tummaan sumuun seisomoja arvoisa puhemies

palaisin useammassa ryhmäpuheenvuorossa esiin nousseeseen nuorisotyöttömyyteen joka siis monessa euroopan maassa on hälyttävän ja jopa järkyttävän korkealla tasolla

kuten kaikki tiedämme suomessa näihin vastaaviin ongelmiin pyritään puuttumaan nuorisotakuulla ja myös eu hyväksyi keväällä suosituksen yhteisestä nuorisotakuusta

mihin konkreettisiin toimenpiteisiin eussa tulisi ja voidaan ryhtyä jotta nuorisotyöttömyys saadaan kuriin ja ketään ei jätetä heitteille

kuten täällä on jo hyvistä puheenvuoroista käynyt ilmi abortti ei pääsääntöisesti koskaan ole siihen joutuneelle tai päätyneelle naiselle helppo asia eikä sitä toisekseen suomessa myöskään vapaasti tai kevyin perustein saa

onkin tavallaan varsin absurdia edes keskustella täällä hoitohenkilökunnan lakisääteisestä oikeudesta vakaumuksen perusteella olla osallistumatta abortin tekoon ja täällä on myös tullut ilmi sekin että asiasta varmasti voidaan myös ilman lakia sopia

tämä eduskunnalle annettu hallituksen esitys on siis sekä julkisuudessa että valiokunnan asiantuntijakuulemisissa sekä myös täällä salissa tänään saanut osakseen paljon kritiikkiä

edustaja kaikkonen tässä hyvin nosti esiin nämä kyselytutkimukset joilla siis tilastoimatonta kulutusta arvioidaan

tarve korostuu erityisesti edessä olevan kuntakentän uudistamisen yhteydessä

on erittäin tärkeää huolehtia siitä ettei kuntalaisten usko omiin vaikutusmahdollisuuksiin heikkene ja ettei kukaan tunne joutuneensa tästä syystä järjestelmän ulkopuolelle

arvoisa puhemies

suomessa on jo nykyisellään aivan liian iso joukko ihmisiä jotka tuntevat ettei ketään kiinnosta heidän huolensa ja näistä ihmisistä moni on suuressa vaarassa syrjäytyä yhteiskunnastamme

laskuun on monia syitä joista yksi on varmasti huono koulussa viihtyminen johon puolestaan omalta osaltaan vaikuttavat kouluissa käytössä olevat opetus ja oppimismenetelmät

edustaja vahasalo aiemmin puheenvuorossaan vertasi osuvasti suomalaisia kouluja lentokoneisiin joissa muutoin jatkuvassa online tilassa olevat oppilaat pakotetaan offline tilaan

tämä esimerkki hyvin kertoo siis siitä ettei tietotekniikka valitettavasti edelleenkään ole muovautunut normaaliksi luontevaksi osaksi peruskoulun ja lukion oppimisympäristöä ja myös tänä vuonna julkaistu eu selvitys kertoo omalta osaltaan karua kieltä siitä miten suomalaiset koulut ovat tietotekniseltä varustukseltaan kyllä euroopan huipputasoa mutta tieto ja viestintätekniikan aktiivinen opetus käyttö ja osaamisen kehittäminen ovat jääneet valitettavan jälkeen muista maista ja ovat suoraan sanottuna lapsenkengissä

jokaisen ihmisen tulee olla lain edessä yhdenvertaisessa asemassa ja on erittäin surullista ettei tämä oikeus edelleenkään tänä päivänä toteudu suomessa kaikkien ihmisten kohdalla

petrattavaa on monessa asiassa mutta erityisesti siinä että oppilaat käyttäisivät tietotekniikkaa oppitunneilla ja ennen kaikkea käyttäisivät sitä yhteistoiminnallisesti

erityisesti meille lainsäätäjille ihmisten juridisen tasa arvon ja yhdenvertaisuuden tulisi olla itsestäänselviä asioita ei omantunnon kysymyksiä saati ryhmäpäätöksiä

kun otetaan huomioon maahanmuuttajien määrän kasvu ja vieraskielisten nuorten moninkertainen riski syrjäytyä ensisijaiset keinot syrjäytymisen torjuntaan ovat maahanmuuttajanuorten tehokkaampi kotouttaminen sekä ohjaaminen koulutukseen ja työmarkkinoille

kun ministeri kiuru on paikalla niin olisin häneltä tiedustellut millaisia suunnitelmia tällä saralla mahdollisesti on olemassa

millä tavoin hallitus aikoo puuttua kehitysyhteistyörahojen väärinkäyttöihin ja aikooko se lisätä nyt paljastuneiden väärinkäytösten valossa avustuskohteiden valvontaa

näitä tarpeita on kuitenkin paikallistasolla hyvin vaikea toteuttaa jollei kukaan kuuntele mitä maahanmuuttajilla aiheeseen olisi itsellään sanottavaa

tasa arvoinen avioliittolaki on tärkeä askel kohti tasa arvoisempaa yhteiskuntaa ja kuten kaikki tiedämme sen tarkoituksena on yhtenäistää lainsäädäntöä niin että kaikkiin parisuhteiden virallistamisiin sovellettaisiin avioliittolakia nykyisten kahden erillisen lain sijaan

yleisradion rahoitus saadaan vihdoin vakiinnutettua ja näin turvataan tasokkaan kotimaisen ohjelmatarjonnan jatkuminen myös tulevaisuudessa

varsinkin tämän päivän yhä sirpaloituneemmassa ja viihteellistyneemmässä mediakentässä on laadukas oikeudenmukaisesti rahoitettu julkisen palvelun yleisradio entistäkin kullanarvoisempi asia

eli tarkoitus on purkaa nykyistä eriarvoistavaa järjestelmää jossa parisuhteet jaotellaan kahteen luokkaan a ja b luokkaan ja samalla kaikille pareille siis taattaisiin yhdenvertainen mahdollisuus ottaa yhteinen sukunimi ja hakea perheen ulkoista adoptiota

yle maksu on kuitenkin ehdottomasti paras kaikista tarjolla olleista vaihtoehdoista ja erityisen tärkeää tässä yle sovussa on se että saavutettu rahoitusratkaisu on sosiaalisesti oikeudenmukainen

avioliittolain muutos ei vaikuttaisi kirkkojen itsemääräämisoikeuteen avioliittoon vihkimisessä vaan ne voisivat jatkossakin asettaa uskonnosta johtuvia lisäedellytyksiä kirkollisen avioliiton solmimiselle kuten ne ovat tähänkin asti tehneet

aiemmin rahoitusvaihtoehtona esitetyn mediamaksun sijaan on kaikkein pienituloisimmat uudessa yle maksussa vapautettu maksusta kokonaan ja kuten tänään on jo useampaan otteeseen täällä salissa kuultu suurimpia voittajia yle maksun myötä ovat aivan tavalliset suomalaiset jotka aiemmin ovat kuuliaisesti maksaneet tv lupamaksua osan ihmisistä eläessä heidän siivellään

minulle itselleni tässä on kyse ennen kaikkea siitä miten yhteiskuntamme suhtautuu kansalaisiinsa ja tässä tapauksessa siis samaa sukupuolta oleviin pareihin ja sateenkaariperheisiin

kaikille yhtäläisen yle maksun myötä tämä vapaamatkustajuus saadaan poistettua minkä ansiosta miljoona yhden aikuisen taloutta pääsee noin puolet halvemmalla maksulla kuin aikaisemmin

on jopa esitetty näkemyksiä siitä että suomi ainoana toimintaympäristönsä maana ajaisi sotilaallista toimintaansa alaspäin ja tämä on ymmärrettävästi erittäin huolestuttavaa puhetta kiristyneessä turvallisuusympäristössämme ja antaa täysin väärää signaalia ulospäin

sellainen yhteiskunta joka kohtelee kansalaisiaan eri tavoin lain edessä riippuen heidän seksuaalisesta suuntautumisestaan ei ole terve yhteiskunta saati kehittynyt yhteiskunta

televisiomaksujärjestelmän keskeinen ongelma tv lupaan perustuvassa nykymallissa on ollut se että maksuvelvollisuuden kytkeminen tiettyyn päätelaitteeseen ei televisiolähetysten vastaanottotekniikoiden ja laitteiden kehityttyä ja monipuolistuttua enää ole ollut perusteltua

arvoisa puhemies

tästä keskustelusta unohtuu usein se fakta että kaikilla suomalaisilla on jo nyt adoptio oikeus yksin seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta